toinen seikka jota haluan painottaa on se että nuorille pitää löytyä erityyppisiä ratkaisuja ja oppisopimuskoulutus on yksi erittäin hyvä tapa pitää huolta siitä että kun joillekin nuorille paremmin sopii työelämässä oppiminen ja kouluttautuminen sen sijaan että istuu vain siellä koulunpenkillä niin siihen pitää panostaa

lopuksi haluan todeta että minusta on erittäin hienoa että ministeri sarkomaa viime töikseen on täällä loppuun asti ja huolehtii oman hallintoalansa budjetista niin kuin ministerin pitää

kiitoksia siitä te ministeri sarkomaa luvannut pitää stt yhteenvetoja kommenttipuheenvuoron lopuksi vain tästä nämä kaksi kolmen puheenvuoron saadaan pidetyksi pelistä ja

kun työttömyys kohtaa on jo erittäin hankala tilanne ja vielä hankalammaksi sen tekee se että tällaisissa tilanteissa kuin nyt kun kassat ovat tukossa mitään työttömyyskorvauksia ei tule joutuu viikkoja elämään ilman työttömyyskorvausta

pankkia jolle asuntolainaa pitäisi maksaa ei kuitenkaan lämmitä lupaus siitä että korvaukset tulevat myöhemmin ei myöskään niitä jotka laskuja lähettävät

sen vuoksi on jo ihmisten työttömäksi jääneiden kannalta kohtuullista että niin yksinkertaiseksi kuin mahdollista luodaan järjestelmä jotta kassat pystyvät hoitamaan mahdollisimman nopeasti maksatukset

meidän pitää pitää huolta siitä että työttömäksi jäävät ihmiset jotka ovat muutenkin hankalassa tilanteessa saavat edes jonkinlaisen toimeentulon mahdollisimman nopeasti ettei muu elämä eivätkä laskut asuntolainat ja vuokrat kaadu niskaan

jos väitteet ydinvoiman luomista työpaikoista niin kuin ed

silloin arvio työpaikoista oli se tvo on arvioinut että noin neljäsosa työstä olisi suomalaisten tekemää

ensinnäkin uraani tuodaan tänne muualta eli polttoaine

vasemmisto haluaa puolustaa puhdasta suomalaista luontoa sitä että meillä ei ympäri suomea aleta rakentaa uraanikaivoksia lisääntyvän ydintuotannon vuoksi

insinöörityö tuodaan ulkomailta suunnittelu ulkomailta ja kuten on nähty työmaalla ulkomaisen työvoiman voimalla rakennetaan

mutta ennen muuta tämän haluan kohdistaa siihen kun sanotaan että syntyy suomalaista työtä en halua aliarvioida mitenkään tai kiistää etteikö kaikki työ olisi tärkeätä mitä kuka tahansa täällä tekevä tekee vaan haluan vaan puuttua siihen argumenttiin että nimenomaan suomalaisille syntyy työpaikkoja

mutta sen sijaan pääomat kyllä tarvitaan suomesta ja kysymys on siitä että jos pääomat käytetään näihin ydinmiiluihin se tarkoittaa sitä että kotimaiseen uusiutuvaan energiatuotantoon ei riitä enää pääomia

kerta kaikkiaan jos panostetaan kaikki pääomat ydinvoimarakentamiseen silloin ei synny sitä kotimaista uusiutuvaa energiatuotantoa joka takaa alueellisesti maakunnallisesti työpaikkoja paikallisille ihmisille

toinen minusta merkittävä seikka joka pitää nostaa esille on se että on aika erikoista että täällä nyt erittäin pikaisella aikataululla joudumme käsittelemään kahta lupahakemusta

toinen näistä on fennovoiman jonka vaikka nimestä voisi päätellä että kysymys on isänmaallisesta projektista tosi asiassa suurin omistaja kolmasosalla on eurooppalainen saksalainen energiajätti e

sen vuoksi että samaan aikaan suurin piirtein kun on arvioitu että suomeen valmistuisi jos sille lupa tulee fennovoiman ydinvoimala saksassa joudutaan sulkemaan ydinvoimaloita

on haluaa tulla tekemään suomen markkinoilla ydinvoimalasähköä vientiin

haluammeko todella niin että suomesta tehdään ydinvoimareservaatti jossa me kannamme riskit me kannamme jätteen mutta energia menee vientiin ja vielä mankala periaatteen kautta

ei vain suomalainen teollisuus suomalaiset energiayhtiöt vaan ulkomaalaiset saksalaiset energiayhtiöt keräävät voitot jotka johtuvat meidän löperöstä ydinvoimalainsäädännöstä

ongelmallista myös fennovoima hankkeessa joka täällä pitäisi näin lyhyessä ajassa käydä läpi on se että ensinnäkin siinä on laitettu roikkumaan löysään hirteen pyhäjokelaiset simolaiset koko kemin alueen ihmiset

onhan se käsittämätöntä että meiltä pyydetään täällä avointa valtakirjaa me rakennamme ydinvoimalan jonnekin ja sitten kun tiedetään että siitä on säteilevää jätettä tulossa niin se sijoitetaan jonnekin ei tiedetä vielä minne

eli kyllä rehellisyyden nimissä pitää kiihkeimmänkin ydinvoimaa kannattavan kansanedustajan kaataa sellainen hanke josta ei edes itse tiedä mistä päättää

arvoisa puhemies

kun täällä keskusteltiin vanhuuseläkeikärajan nostamisesta jonka opposition kovan painostuksen ja paineen jälkeen hallitus joutui vetämään pois silloin me olimme kaikki tässä salissa yhtä mieltä siitä että meidän pitää toimia sen eteen että työuria kuitenkin pystytään pidentämään ihmiset jaksavat pidempään työelämässä

nyt kuitenkin tämä esitys vuorotteluvapaan eläkekarttuman heikentämisen osalta merkitsee sitä että kun karttuma on huono monilta ihmisiltä viedään pois mahdollisuus vuorotteluvapaaseen jota kautta saa niitä kaivattuja lepohetkiä ja jaksaa pidempään työelämässä

moni siivooja rakennusmies telakan kundi tai puistotyöntekijä todella tarvitsee jaksaakseen pidempään työelämässä sitä että voi keventää sitä työtaakkaa joka tällä hetkellä on

tämän vuoksi jyrkästi olen sitä mieltä että tämä ikärajan nostaminen on väärä päätös vie väärään suuntaan sitä tavoitetta että työuria pystytään pidentämään

olen sitä mieltä että kun luodaan uusia työpaikkoja niitä pitää luoda nimenomaan alueille joilla on pulaa työpaikoista luoda ihmisille mahdollisuuksia omalla kotiseudullaan tehdä töitä

ihmisillä pitää olla dramaattistenkin työllisyysseurausten jälkeen mahdollisuus asua ja elää siellä missä ovat ystävät on perhe sukulaiset koko yhteisö

mutta koska minä olen vahvan aluepolitiikan kannattaja olen sitä mieltä että ihmisillä pitää olla oikeus omaan kotipaikkaansa asua siellä ja työskennellä olen sitä mieltä että sen pitää koskea myös helsinkiläisiä siinä missä muitakin suomalaisia ja niitä jotka asuvat helsingin alueella

silloin kun luomme uusia työpaikkoja minä helsinkiläisenäkin olen sitä mieltä että niitä uusia valtion työpaikkoja ei ennen muuta pidä luoda helsinkiin

mutta samaan aikaan olen sitä mieltä että jo olemassa olevia täällä olevia työpaikkoja ei pidä siirtää toisaalle niin että ihmiset joutuisivat muuttamaan pois omalta kotiseudultaan omien sukulaisten omien ystävien oman sosiaalisen piirin ulottumattomiin toisaalle

kun puhutaan lääkelaitoksesta niin kysymys on juuri siitä puolustammeko me sitä oikeutta mikä ihmisillä pitää olla työskennellä omalla kotiseudullaan

minun mielestäni koska minä puolustan sitä silloin kun kysymys on kemijärvestä kajaanista kaskisesta voikkaasta niin minä puolustan sitä myös silloin kun kysymys on helsingistä ja pääkaupunkiseudusta

sen vuoksi minusta lääkelaitoksen siirtäminen ei ole sellaista aluepolitiikkaa jota voi tukea koska ei ole oikeudenmukaista pakottaa ihmisiä muuttamaan työn perässä pois omalta kotiseudultaan

mutta miksi meille ei sitten riitä että valtiovarainministeri stubb sanoi ensin sori siitä ja myöhemmin pyysi myös ihan kunnolla anteeksi eduskunnan edessä

on tietenkin jo sinänsä vakavaa että ministeri heittää ihan omasta päästään virheellisiä lukuja eduskunnan edessä etenkin kun pääministeri sipilän mukaan hallintarekisteristä annetut lausunnot oli käyty läpi hallituspuolueiden puheenjohtajien kesken juuri ennen kyselytuntia jossa valtiovarainministeri stubb antoi väärää tietoa lausunnoista

siihen vaikutti voimakas ja väsymätön opposition kritiikki viranomaisten vastustus kriittinen media ja kansalaisjärjestöjen toiminta

yksin nämä eivät kuitenkaan olisi riittäneet

tapa jolla hallintarekisteriä ajettiin näyttää alastomasti sen miten yksittäisten puolueiden poliittisten tavoitteiden edistämiseksi ollaan hallituksessa valmiita luopumaan hyvän hallinnon periaatteista

arvoisa puhemies

lisäksi väitettiin että suomessa on monopoli arvopaperikeskuksella vaikka sellaisen voi kuka tahansa perustaa jo nytkin

on myös paljastunut että valtiovarainministeriön viestintäosasto on pyrkinyt ohjaamaan huomiota pois hallintarekisterin kielteisistä vaikutuksista osakeomistusten julkisuudelle

nämä kertovat siitä että eduskunnalle ei ole haluttu antaa oikeaa ja tasapuolista tietoa lainvalmistelusta ja siitä annetuista lausunnoista

tämä olisi jo yksi vahva peruste välikysymykselle kun pääministeri sipilä ei halunnut tuoda omatoimisesti selvitystä valmisteluprosesseista eduskunnan keskusteltavaksi

nyt laeilla pyritään tukemaan vahvemmassa asemassa olevia työnantajia ja määrittelemään maksimitasoja joiden yli ei saa työehtosopimuksilla sopia

heti näiden pakkolakien julkistamisen yhteydessä heräsi epäilys että lait ovat mahdollisesti perustuslain ja suomen hyväksymien kansainvälisten sopimusten vastaisia

tuolloin valtiovarainministeri stubb totesi että me kävimme totta kai läpi juurta jaksain virkavastuulla sekä työ ja elinkeinoministeriön työlainsäädäntöammattilaisten välityksellä että sitten myös perustuslakiprofessoreiden ja muiden kanssa sen kokonaisuuden että me toimimme tässä lain puitteissa

yli puolentoista kuukauden jälkeen valtiovarainministeriö joutui myöntämään ettei perustuslakiasiantuntijoilta tai muiltakaan lainsäädännön asiantuntijoilta ole saatu lainkaan kirjallisia lausuntoja

pakkolakien valmistelusta vastaava työ ja elinkeinoministeriön hallintoneuvos muistuttaa että lakien valmisteluaika on ollut poikkeuksellisen lyhyt

meillä oli kolme neljä viikkoa aikaa kasata paketti jonka sisältö on työlainsäädännön historiassa poikkeuksellinen

olen käynyt kahden merkittävän lakiesityksen valmistelun puutteet läpi huolella jotta käy ilmi miksi kritiikki sipilän lainvalmistelun laatuun avoimuuteen ja rehellisyyteen on niin laajaa

samalla herää huolestunut kysymys mikä on sipilän hallituksen muun lainvalmistelun taso kun kahden erittäin kiistanalaisen lakihankkeen valmistelu on ollut näin heikkotasoista

tilannetta eivät paranna ollenkaan pääministeri sipilän vähättelevät lausunnot asiantuntijoiden merkityksestä tai lakien vaikutusten arvioinnista

pääministeri sipilä on myös ollut sitä mieltä että ensin tehdään uudistukset ja vasta sitten arvioidaan vaikutukset

koko poliittisen järjestelmän ja demokratian kannalta on kestämätön tilanne jos entistä useampi alkaa ajatella että ministereihin tai muihin poliitikkoihin ei voi luottaa

hallituksen lainsäädännön valmistelu ei ole perustunut puolueettomaan tiedonkäyttöön asiantuntijoiden näkemyksiä on väheksytty ja päätöksien vaikutuksia ei ole arvioitu kunnolla

hallitus on horjuttanut pahasti poliittisen järjestelmän uskottavuutta kansan silmissä ja siksi se ei nauti eduskunnan luottamusta

sen sijaan esimerkiksi edustaja tölli ja edustaja kivelä käyttivät asialliset niin kuin muutkin puheenvuorot joissa myös tuotiin esille näitä virheitä joita on valmistelussa tehty ja todettiin aivan oikein että valmistelun tasoa pitää parantaa ja siitähän tässä välikysymyksessä on kysymys

talousasiantuntijat ovat todenneet ylioptimistisiksi työpaikka arviot joita hallitus on antanut

eikö nyt olisi syytä vetää pakkolait pois jotta tulisi uskottavuutta valmisteluun

arvoisa herra puhemies

tämä keskustelu on osoittanut että tämä on erittäin tärkeä ja tarpeellinen välikysymys

itse asiassa hallituspuolue keskustan ja perussuomalaisten kansanedustajilta on tullut paljon hyviä puheenvuoroja siitä että meidän pitää parantaa tätä lainvalmistelua ja jos on lukenut välikysymyksen nimenomaan kysymykset keskittyvät tähän

aivan niin kuin ensimmäisessä puheenvuorossani sanoin valtiovarainministeri stubbin väärät lausunnot tai väärä lausunto eduskunnan edessä oli se johon tiivistyi tämä pitkä kritiikki jota on tullut asiantuntijoilta lausunnonantajilta

mutta ymmärrän hyvin ymmärrän hyvin että rabulistiedustaja zyskowicz pyrkii siirtämään keskustelun pois siitä mistä välikysymyksessä on kyse nimittäin tämä on erittäin kiusallinen erityisesti kokoomukselle ja kokoomuslaisten ministereiden valmistelun tasolle

siitä tässä pitää puhua

minä kyllä pidän erikoisena sitä että kun teemme erittäin merkittävästä asiasta välikysymyksen se sisältää sen että ministeri on antanut ministeriaitiossa väärää tietoa siitä miten valmistelussa on tapahtunut salailua esimerkiksi valtiovarainministeriö on yrittänyt salata oman vero osastonsa lausunnon hallintarekisteristä miten pakkolakien valmistelussa on pyyhitty pois arvioita jotka ovat aivan keskeisiä siitä lakiesityksestä joka on lähetetty lausuntokierrokselle niin sitten sanotaan että tämä nyt on väsynyttä keskustelua ja turhaa ja että lähdetään eteenpäin ja unohdetaan koko asia

kyllä ihmettelen sitä jos todella esimerkiksi perussuomalaisten kansanedustaja elo on sitä mieltä että tällainen lainvalmistelu on todella asianmukaista eikä tällaiseen lainvalmisteluun pitäisi puuttua

on arvostettavaa että ne myönnetään ja pyydetään anteeksi

arvoisa puhemies

tämän jälkeen varmaan on selvä että tämä välikysymys lähti liikkeelle stubbin lausunnosta mutta se oli vain se joka tiivisti tämän suuren ongelman mikä lainvalmistelussa on

mutta arvoisa puhemies mitä tulee näihin edustaja zyskowiczin lukemiin lainauksiin pitää muistaa että välikysymys päätettiin tehdä sen jälkeen kun pääministeri ilmoitti että hän ei anna pääministerin ilmoitusta eikä tuo tätä keskustelua tänne

tämän jälkeen välikysymyksestä ilmoittamisen jälkeen stubb nöyrtyi pyytämään anteeksi eduskunnan edessä ei sanonut vain sori siitä